tämä ei hyödytä tämä koskee niihin kaikkein köyhim piin

minusta on näyttänyt välillä siltä että tämä hallituspuolueitten sisäinen taistelu terveydenhuoltolain puolesta vastaan tai päinvastoin on ollut niin ankaraa että kovin paljon ei jäänyt jäljelle tähän varsinaiseen lakiesitykseen

ja edustaja savola suomalaiset lääkkeet suomalainen korvausjärjestelmä on sellainen että suomalaiset maksavat itse lääkkeistä lähes eniten euroopassa valitettavasti

ukkolan lämmin ja hellä suhde kaikkeen mikä vähänkin haiskahtaa tarkastusvaliokunnalta on tässä vuosien varrella tullut tietoomme

vanhuksia ei ulkoiluteta vaippoja ei vaihdeta ja henkilökuntaresurssien puute panee sitomaan vanhukset vuoteisiin

ukkola nyt kaksi vuotta harjoiteltuaan voisi kuitenkin tunnustaa että silloin kun tarkastusvaliokunta perustettiin se perustettiin perustuslakia muuttamalla ja perustuslakivaliokuntakin otti myönteistä kantaa asiaan joten tarkastusvaliokunta kyllä toimii varsin perustuslailliselta pohjalta

anteeksi elisallakaan ei soneralla eikä elisalla mutta sen sijaan aika monella muulla laite ja ohjelmistotoimittajalla on

sen vuoksi tässä uudistuksessahan oli tarkoituksena nimenomaan parantaa niitten asemaa jotka käyttävät paljon lääkkeitä ja toisaalta niitten asemaa jotka ovat pienituloisia

räsäsen näkemykseen siitä että verrattuna siihen työmäärään jota lainvalmisteluun on käytetty ja ilmeisesti aika moneen poliittiseenkin työhön jota sen valmisteluun on käytetty ja verrattuna jopa lain perusteluissa esitettyihin yleviin tavoitteisiin pykälät tuottavat kyllä selkeän pettymyksen

arvoisa puhemies

köyhyyttä poistetaan köyhyystutkijoitten mukaan tässä maassa parhaiten sillä tavoin että korotetaan nimenomaan perusturvaa työttömyysetuuksia sairauspäivärahoja

taas kerran te olette vastannut että onhan meillä laatusuositukset mutta kun kunnat eivät suostu niitä noudattamaan

mutta edustaja pekkarinen kun te sanoitte että jokaisen maan pitäisi hoitaa omat pankkinsa tästä me olemme varmasti samaa mieltä mutta nyt on hoidettava koko eurooppalainen pankkijärjestelmä ja siinähän se ongelma on

nyt kun ed

säädimme lain sekä tästä kanta hankkeesta joka siis on potilasarkisto se ei ole potilastietojärjestelmä että sähköisestä reseptistä

tässä katsannossa se mitä toiminnan ja talouden tarkastuksen yhdistämisestä on esitetty on kohtuullisen perusteltua

tiusanen on kertonut minullekin miten on toiminut niin voimme olla yhtenäisiä

eiväthän ne kunnat suostu niitä noudattamaan kun ei ole kuntia velvoittavaa lakia ja kunnilla ei ole riittävästi rahaa palvelujen järjestämiseen

lausumista tarkastusvaliokunta teki tässä reilu vuosi sitten varsin perusteellisen selvityksen siltä pohjalta otti varsin perusteellisesti ja perustellusti kantaa ja siitä kannanotosta kehotan nyt kaikkia niitä joita täällä tehdyt lausumat koskevat muistamaan että nämä lausumat kun ne tässä salissa on lakiesitysten yhteydessä hyväksytty ovat kuitenkin eduskunnan tahdon ilmaus

tämä olisi voitu hoitaa muullakin tavalla

vaikka nyt edustaja kalli näytti luottavan tämän hyvän hallituksen erinomaiseen kykyyn hoitaa tätä hallittua velkasaneerausta niin minä en oikein jaksa uskoa edes siihen kykyyn tässä tapauksessa mutta jos teillä on parempia ehdotuksia niin tietysti niitä ihan mielellämme kuulemme

ministeri risikko te lupasitte vanhusvälikysymyksen yhteydessä että tuotte tänne eduskuntaan ennen vaaleja lain vanhuspalveluista

no pitää toivoa että hiiri nyt sitten tästä ottaa ja vahvistuu ja muuttuu hieman hyödyllisemmäksi jyrsijäksi

siis tämä on myöskin käytännössä tietenkin toiminut positiivisesti lähinnä teollisuudessa jossa lomautuksia on ollut paljon ja on vieläkin

kumpikaan ei tullut voimaan silloin

siltä osin se on perusteltua mutta haitta tulee niille jotka työskentelevät lähinnä kaupan alalla ja hoitoaloilla ja muilla pienituloisilla aloilla

suomalaisen terveydenhuollon kuusi keskeistä ongelmaa jäävät kyllä merkittävältä osalta tässä lakiesityksessä ratkaisua vaille

mutta yhtenäisen tietoja toistensa välillä sujuvasti siirtävän tietokantaohjelmiston jolla potilaitten hoitoa voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla tukea aikaansaaminen on ongelmallista ja siihen on ihan konkreettinen syy

tässä on se peruslähtökohta miksi rahaa suunnattiin hallitusneuvotteluissa nimenomaan tänne työmarkkinatuen parantamiseen

niitä on kuitenkin ollut ja perusteluksi ei riitä se että kun kärsijöitä on niin vähän niin voidaan säätää tällainen laki

niistä ensimmäinen on se että sosio ekonomiset terveyserot ovat kohtuuttoman suuret ja ne näyttävät yhä vain kasvavan

toki sitä olisi varmasti suunnattu enemmän sinne toimeentulotukeenkin jos sitä olisi vaan ollut käytettävissä mutta edustaja rossi aion olla rehellinen tälläkin vaalikaudella ja totean tässä että kuntatalouteen kohdistuvat leikkaukset ovat äärimmäisen epätoivottavia

arvoisa puhemies

nyt kun tässä on auki vain voimaantulosäännös eli tässä jatketaan vuodeksi säädettyä lakia jälleen yhdellä vuodella ja kun laki on kuitenkin tarpeellinen ja tämän hylkääminen tarkoittaisi sitä että kovin monet teollisuudessa työskentelevät yhden päivän lomautetut kärsisivät olemme vastalauseessamme esittäneet lausumaa jonka mukaan hallituksen pitää ryhtyä toimiin oikaisema

viittaan tässä sekä eilisessä helsingin sanomien yleisönosastossa olleeseen terveyskeskuslääkärin kirjoitukseen että myöskin viime lääkärilehdessä olleeseen kirjoitukseen jossa todettiin että hyväosaiset täyttävät nykyään terveyskeskukset käyvät mittauttamassa siellä viikottain verenpainettaan sen sijaan vähempiosaiset eivät omaa riittävästi voimia päästäkseen siitä muurista läpi

arvoisa puhemies

en nyt tästä kilometridemokratiasta itä suomen vaalipiirin osalta oikein tiedä kun katson tuota edustaja mustajärveä joka hurauttaa vaalitilaisuuteen kemijärveltä kilpisjärvelle enkä tiedä paljonko siinä demokratia on sitten heikentynyt

olin itse tässä orpon työryhmässä ja me kirjasimme siellä ne perustelut muun muassa tästä sote alueitten vastuukuntien hallinnosta ja se malli jota te nyt kuvaatte ei ole se malli jota minä olin siellä hyväksymässä

mutta kuten sanoitte hallitus on päättänyt myöskin ryhtyä pienentämään valtion velkaantumista ja nämä ratkaisut kuten hyvin tiedätte liittyvät toisiinsa ja tästä syystä on jouduttu tekemään ikäviäkin ratkaisuja

mutta kun täällä sanottiin että nykyisessä järjestelmässä on pari pientä vikaa jotka pitää korjata niin siinä on yksi vähän isompikin vika ja se on se että se ei turvaa suhteellisuutta

pienet puolueet ja myöskin nämä vähempiväkiset alueet kärsivät nykyisessä järjestelmässä ja se olisi pitänyt korjata

toinen ongelma on se että perusterveydenhuollon asema suhteessa erikoissairaanhoitoon on käytännössä alisteinen aliarvostettu ja myöskin liian heikosti resursoitu

siellä annetaan asukasluvun mukaan

siis ainoa ero on se että äänivaltaleikkuri poistuu

sen seurauksena meillä on kolme vallitsevaa ohjelmistoa jotka eivät seurustele keskenään

se nimittäin olisi ollut oikaistavissa hyvin helposti korottamalla sekä ansainta että aikarajaa sovitellun päivärahan osalta jolloin aika iso osa sovitellun päivärahan yhteensovittamisongelmista olisi muutenkin poistunut

jos nyt käy niin että vastuukuntamalli kaatuu perustuslakivaliokunnassa mitä tulee tilalle

arvoisa puhemies

pulliaista kohtaan

tässä entistä syanidinsinisemmäksi muuttuneessa hallituksessa perusvihreän on varmasti vaikea olla

julkisuudessa on kiinnitetty viime aikoina huomiota siihen että kuolemansairaat kanssaihmisemme joutuvat kärsimään epäinhimillisistä kivuista

kolmas ongelma joka pitäisi korjata on se että terveydenhuollon monikanavainen rahoitus eli siis käytännössä kelan sairausvakuutuskorvaukset kohdentaa muutoinkin terveydenhuollon liian vähäisiä voimavaroja tehottomasti epätasaisesti ja epäoikeudenmukaisesti

se olisi ollut aivan hyvä

kuntayhtymät joissa ei ole äänivaltaleikkuria

nyt sitten on vallitseva realiteetti se että takkia pitää kääntää ja kun tuloksena on itä suomen vaalipiiri jota itse pidän todella hyvänä ratkaisuna niin se onnistuu kohtuullisen helposti

mikä on lopputulos

jokainen näistä ohjelmistoista on osoittautunut toimittajilleen kultakaivokseksi koska paitsi itse ohjelman hinta joka niistä aikanaan on maksettu on vain pieni osa tästä mutta sen sijaan ylläpitokustannukset ylläpitomaksut ja päivitykset ovat ne joilla ohjelmistotalot elävät

lähiomaiset joutuvat todistamaan sivistysvaltiolle häpeällisesti miten lukuisat terminaalivaiheen tuskaiset potilaat eivät saa riittävää lääketieteellistä kipuapua

arvoisa puhemies

eli vain hieman rahaa lisäämällä tämmöinen pienituloisimpia sortava lakiesitys olisi voitu saattaa muotoon josta eivät olisi sitten kärsineet myöskään ne jotka tästä lakiesityksestä nyt hyötyvät

jos teillä ministeri risikko on aikataulullisia tai muita ongelmia tämän lain aikaansaamisessa ja teidän virkamiehillänne vielä enemmän niin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ystävällisesti luovuttaa tämän teidän käyttöönne

tunnen kyllä lämmintä sympatiaa teitä kohtaan

mutta kun se on perustettu eduskunnan yksimielisellä päätöksellä niin ehkä sitäkin voisi kunnioittaa

neljäs ongelma on se että terveydenhuollon henkilöstön työn tekemisen ehdot ja olosuhteet eivät ole riittävässä kunnossa

mutta ei se silti poista sitä tosiasiaa että tämä tuottavuusohjelma jota tässä nyt käytetään ympäristöhallinnon osalta perusteena kuten on käytetty monessa muussakin kohdassa valtion työntekijöitä supistettaessa tulee johtamaan siihen että tuottavuusohjelma tuottaa entistä huonomman ympäristön valitettavasti

ja on tietenkin selvää että jos tämä lähdekoodi olisi vapaasti käytettävissä niin saattaisi jopa käydä niin että ohjelmistot alkaisivat seurustella keskenään ja syntyisi yksi ohjelmisto joka toimisi kaikilla toimijoilla jolloin myöskin varmasti yhteinen etu etenisi

meillä on se kysymys voi myös tulla ministeri rehula yhteinen kokemus yhteistyöstä sosialidemokraattien kanssa näistä etuuksista viime vuosien ajalta joten en kysy nyt niitten määrästä teiltä mitään

eli tulemme toisessa käsittelyssä tekemään tuon vastalauseen lausumaehdotuksen mukaisen lausumaehdotuksen

suomessa on kyllä annettu ohjeistusta palliatiivisesta eli oireiden mukaisesta ja oloa parantavasta hoidosta mutta usein hoitohenkilökunnalta puuttuu joko riittävästi tietoa tai riittävästi rohkeutta kysyä neuvoa alan varsinaisilta asiantuntijoilta

tavallinen diabeetikko tulee oikein hyvin toimeen ihan tavallisella ruokavaliolla eikä hän tarvitse siihen mitään erityisiä alennuksia

oletteko valmiita käyttämään tätä tarjousta hyväksi ja pitämään huolen siitä että vanhusten kohtuuton kohtelu tässä maassa saadaan loppumaan

mutta kun ministeri katainen ja myöskin te sanoitte että hallitus ei ole leikannut mitään kaikkein köyhimmiltä niin ei se välttämättä olekaan mutta tämä itse järjestelmä leikkaa

nykyisellä tasolla ne eivät ole riittävällä tasolla

kokonaan toinen juttu on sitten se että kakkostyypin diabeetikoitten osalta kannattaisi ehkä vähän miettiä tuota lääkekorvausjärjestelmää että se hoitotasapaino saataisiin pysymään kunnossa sama koskee tietysti ykköstyypinkin diabeetikoita jotta ne silmät ja munuaiset ja jalatkin säilyisivät

ja kuudes ongelma joka on tietenkin keskeisin on se että tarpeisiin nähden siis terveydenhuollon tarpeethan ovat aina rajattomat mutta kohtuullisiin tarpeisiin jolloin kaikille suomalaisille voitaisiin turvata riittävän hyvä terveydenhuolto suomalaisen terveydenhuollon voimavarat eivät ole riittävät

olen sanonut sen täällä aiemminkin ja sanon sen edelleenkin että ainoa tapa hoitaa tämä asia on tehdä kokonaan uusi ohjelmisto

arvoisa puhemies

siellä on lapsilisien kytkentä toimeentulotukeen sillä tavalla että kun ne eivät ole etuoikeutettua tuloa niin lapsilisien korotukset myöskin indeksikorotukset tulevat leikkaamaan kaikkein köyhimmiltä eli toimeentulotukea saavilta lapsiperheiltä

aika mielenkiintoista keskustelua todellakin

asko seljavaaralle pitää nyt kuitenkin sanoa että esimerkiksi erikoissairaanhoidolla siis sairaanhoitopiireillä oli jopa yhteinen atk yhtiö joka oli juuri sitä varten että sen pitäisi tuottaa ohjelmia jotka olisivat yhteensopivia tai ainakin toimisivat hyvin

jos ja kun kaksikanta pysyi kaksikannassa ja käsitteli nimenomaan tätä koulutusvähennystä joka on kaksikantainen asia niin kun se ei päässyt siitä yksimielisyyteen sitten tarvittiin kolmikantaa ja hallitus toi tämän esityksen

se edellyttää todennäköisesti täällä säädettävää lakia joka säädetään perustuslain säätämisjärjestyksessä koska kysymys on omaisuudenkin tai ainakin tulonhankinnan tai voittojen hankinnan perustuslaillisesta suojasta

pitäisikö sille kenties tehdä jotakin

näihin ongelmiin olisin odottanut ratkaisua tämän lainsäädännön yhteydessä mutta nyt niitä ratkaisuja ei ole esitetty

jopa sekin näkemys että ne toimivat hyvin sairaanhoitopiirin sisällä saattaa olla hieman liioiteltu mutta se on tietenkin ymmärrettävää että eivät ne tahdo toimia toisten ohjelmien kanssa koska toiset ohjelmat ovat toisten yhtiöitten tekemiä ja sillä tavalla itse asiassa monopoliasemaa murretaan ja se tarkoittaa tietenkin yhtiöitten rahantulon vähenemistä ja tässä suhteessa tällaista julkista oh jausta tarvittaisiin

olisi voinut ajatella että siinä kaksikannassa olisi jo löydetty ratkaisu joka ei olisi vaatinut niin monimutkaista ratkaisua mutta kun tämä oli se ainoa tie niin siihen tarvittiin kolmikantaa kuten aika monta kertaa muulloinkin

siinä mielessä tulkitsen nyt en niinkään vapaasti vaan omasta mielestäni perustellusti hallitusohjelman yhtä lausetta jossa sanotaan että terveydenhuollon tietojärjestelmät saatetaan yhteensopiviksi ja mahdollistetaan tiedonsiirto niiden välillä

on esitetty sinänsä hyviä ja hurskaita toiveita siitä että kun tässä nyt säädetään erilaisista sopimuksista erilaisista neuvotteluista erilaisista neuvonnoista ja niin edelleen

meidän ei ole tarvinnut kääntää yhtään mitään

se sopimushan ei koostu pelkästään koulutusoikeudesta ja nyt sen kompensaatioksi tuodusta verovähennyksestä vaan paljon laajemmasta asiasta

me olimme silloin sitä mieltä että kreikka pitää päästää velkasaneeraukseen ja nyt sitä riskiä ei tässä tilanteessa enää voi ottaa

ne johtaisivat ja voi olla että ne johtavatkin parempiin tuloksiin parempaan hoitoon matalampiin kustannuksiin parempaan kustannushyöty suhteeseen mutta mitään takeita siitä ei ole koska yhtä sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki

pikkuisen pelkään että mietinnössä esitetty vaatimus tai toive siitä että tämä kansallinen potilastietojärjestelmä alkaisi toimia ajoissa häämöttää ehkä horisontissa mutta horisontti on viiva kaukaisuudessa joka etääntyy sitä mukaa kuin tuupata heittäytymistä mukaan koska lähes miniminut jo kulunut sitä lähestytään

tämä lause hallitusohjelmassa minun mielestäni tarkoittaa sitä että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi joka mahdollistaa avoimen lähdekoodin tulon terveydenhuollon tietojärjestelmiin niin että onnistumme saamaan aikaiseksi yhden toimivan terveydenhuollon tietojärjestelmän joka toimii kaikissa suomen terveydenhuollon julkisissa laitoksissa tuottajilla ja tilaajilla ja tällä tavalla parannamme myöskin kaikkien yksittäisten potilaitten ja ennen kaikkea terveydenhuollon työntekijöitten tilannetta

täällä tänään on toisessa käsittelyssä esimerkiksi työttömyysturvauudistus jossa ilman mitään temppuja päästiin oikein hyviin ratkaisuihin joissa poistettiin sekä ahon että lipposen hallituksen tekemät työttömyysturvaheikennykset

arvoisa puhemies

tiedä mitä edustaja halua esittää lisäkysymyksiä nousemaan seisomaan ja pahenemaan kerpainiketta lisäkysymysedustaja erkki virtanen arvoisa puhemies

kyllä tämä lakiesitys edelleenkin vaikka se säätää sinänsä selkeästi että kunnan on turvattava terveydenhuoltoon riittävät voimavarat ja riittävä henkilöstö

onhan tämä mielenkiintoista kuulla hallituspuolueitten keskustelua ihana ja historiallinen lakiesitys joka on huono

kun edustaja hemmilä täällä puhui mahdottomista niin ehkä tässä nyt voisi todeta että nyt tässä tapauksessa kun mahdollisesta ensin tehtiin mahdotonta ja sitten hallitus kolmikannan osapuolena teki mahdottomaksi tulleesta jälleen mahdollisen niin se on todellakin mahdollisuuksien taidetta mitä politiikka parhaimmillaan on

ministeri risikko tässä talossa voidaan säätää sellaisia lakeja joilla kaikki kunnalliset ja muutkin viranomaiset voidaan velvoittaa tekemään sitä mitä eduskunta ministeriöitten esityksestä tahtoo

mutta eihän tämä nyt ollut ensimmäinen kerta tässä viime aikoina kun kokoomus on ollut tuomassa tänne yksimielistä esitystä ja sitten ryhtyy tässä salissa ja vähän muuallakin hallituksen esityksiä haukkumaan

ministeri hyssälä tämä hallitus jonka eläkepolitiikasta te olette vastuussa uhkaa korottaa tavallisten ihmisten eläkeikää

arvoisa puhemies

tässä tulee mieleen että kun täällä tämä kyseinen lain pykälä on olemassa ja jos ja kun me sen nyt hyväksymme ilmeisesti täällä mahtavatko tuossa naapuritalossa eduskunnan oikeusasiamiehelle kohdistuneet valitukset kuinka suuressa määrin lisääntyä kun ihmiset toteavat että eivät ne voimavarat nyt olleet esimerkiksi minun henkilökohtaisesta katsannostani riittävät

no näin oppositiosta sille nyt ei tietysti mitään voi ehkä nyt vähän sitten tuohon soten malliin opposition olisi voinut pyytää mukaan niin tästäkin olisi voinut tulla vähän parempi

samanaikaisesti suuryritysten toimitusjohtajat jäävät eläkkeelle jo alle kuusikymppisinäkin eläkkeelle eläkkeelle eläkkeelle jonka suuruus vuodessa on suurempi kuin tavallisten ihmisten eläke koko loppuelämässä

yksi terhokoti ei kuitenkaan riitä

arvoisa ministeri millaisessa aikataulussa arvelette sen toteutuvan jos nyt ryhtyisitte toimiin jotta tämmöinen normatiivinenkin ohjaus ulottuisi tuonne kuntiin asti että tämän viimeisen julkisen palvelun poislähteville toteutuisi tehokas ja oireenmukainen hoito ja inhimillinen saattohoito ja yhtä lailla niin pääkaupunkiseudulla savossa kuin lapissakin kautta koko maan

jos agendaan on uskominen digitaalinen paratiisi näyttäisi kutsuvasti odottavan meitä kaikkia ja oma suomemme johdattaa kansojen kulkua kohti paratiisin porttia

siinä samassa yhteydessä troijan puuhevosena asiakasmaksulakiin ujutettiin muutos jolla hoitajalla käynnistä voidaan periä maksu

ministeri hyssälä tästä huolimatta te olette ilmoittanut että te ette kannata eläkekattoa

siis miten pitää tulkita tällaista lainsäädäntöä jossa yksiselitteisesti sanotaan että kunnan on turvattava voimavarat ja kuitenkin tiedämme että kunnat eivät pysty niitä turvaamaan

ehkä kaiken suitsutuksen keskellä olisi kuitenkin kannattanut uhrata jokunen ajatus myös odotettavissa olevien esteiden kuten nykyisin kuuluu sanoa haasteiden analysointiin

kun muistaakseni olen oppinut tuntemaan teidät innokkaana yhteiskunnallisen tasa arvon ja kaikkein heikoimpien puolustajana niin miksi te nyt vastustatte tällaista tasa arvon lisäämistä

on samalla tavalla en nyt tiedä mikä olisi oikea attribuutti olisiko surkuhupaisa ehkä ei mutta kun näyttää siltä että ainakin mediassa ja ehkä muutenkin valinnanvapaus on noussut tämän lain keskeiseksi anniksi

kun on viisi vuotta sosiaali ja terveysvaliokunnassa asian kanssa paininut ja lykännyt neljä vuotta sitten säädetyn kanta hankkeen toimeenpanoa neljällä vuodella niin väkisin tulee agendaa lukiessaan kyyniseksi

arvoisa ministeri maksuja säätelevä asetus on nyt valmisteilla ministeriössänne

miten te huolehditte siitä ettei mummojen verenpaine ja verensokerimittauksista peritä maksuja vai aiotteko sallia niitten perimisen

ettei vain agendan virvoittava sade isolla kirjoitettuna muuttuisikin kuristavaksi sad eksi pienellä kirjoitettuna

kun ihminen saa valita nyt seuraavan kolmen vuoden aikana hoitopaikan tai saa valita terveyskeskuksen oman kunnan sisällä ja kun valtaosassa suomen kunnissa kuten ed